keskusta on omalta osaltaan käynyt läpi kipeän mutta tervehdyttävän prosessin jonka seurauksena on vaalirahoituksen avoimuus ja puolueen uudistunut poliittinen kulttuuri

minkälaisia ajatuksia tämä ministereissä herättää

olisi tietysti ollut hyvä että myös ulkomaankauppaministeri olisi ollut paikalla tästä keskustelemassa

arvoisa herra puhemies

eduskunnan täysistuntoja seuraamalla syntyy mielikuva jonka mukaan kansanedustajat toimivat rooliensa vankeina

vaikka merkkejä rahoitusmarkkinoiden palautumisesta on jo olemassa ja jotkut ovat esittäneet toimien pysäyttämistä niin esitettyjen tukitoimien suorittaminen on ihan perusteltua

eri alueilla ovat vähän erilaisia olleet nuo kysyntätarjonta ja ylikuumenemistilanteet ja tarvetta esimerkiksi itä suomessa näille avustuksille tänäkin vuonna olisi ollut enemmän kuin mihin rahat ovat myöten antaneet

arvoisa herra puhemies

demokratia on puolustamisen ja kehittämisen arvoinen asia

tässä yhteydessä on korostettava sitä että näitten määräyksien toimivuutta täytyy seurata ettei synny mitään uusia rakennusteknisiä kansantaloutta rasittavia ongelmia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämän määrärahan osalta on huomattava se että sillä pitäisi hoitaa myös näitten pilaantuneitten isännättömien alueiden kunnostuksia joilla aika usein ehkäistään myös pohjavesien pilaantumista

arvoisa puhemies

yksi vaihtoehto on se mikä näytti vielä hyvin todennäköiseltä tässä tällä viikolla että kööpenhaminassa tullaan tavallaan sopimaan vain siitä mistä työryhmissä tullaan sitten sopimaan

kehittyneitten kehittyvien ja kehitysmaitten välillä tuntuu olevan aika isoja näkemys eroja siitä miten ilmastonmuutosta hillitään ja varsinkin siitä kenen varoin

arvoisa herra puhemies

tuossa edustaja salolainen aikaisemmin ei häveliäisyyssyistä ilmeisesti kertonut että hän on kokenut olleensa aikaisemmissa tehtävissään myös huomattavasti paljon paremmin informoitu kuin eräissä nykyisissä tehtävissään siitä mitä presidentti on tehnyt tai mitä on tapahtunut

mutta ehkä tästä jollakulla on vielä tarkempaa tietoa mikä on juuri nyt ajankohtainen tilanne tällä hetkellä vaikka tosiaan ympäristöministeri lehtomäki siellä kööpenhaminassa onkin eikä pysty sen vuoksi täällä olemaan tänään paikalla

ilman muuta näin pitää tapahtua

täytyy sanoa varkauden osalta että vaikka se onkin tosiaan rajan toisella puolella oleva kunta eri vaalipiiriä kuin mistä itse olen niin en katso tätä asiaa missään nimessä henkilökohtaiselta kannalta vaikka henkilökohtaisestihan minulle tulisi todennäköisesti lisää ääniä kun olisi koko ympyrä käytettävissä äänestäjiä

työtapojen osalta on varmasti kehittämistä

olisi hyvä tietää esimerkiksi presidentin eräistä aika useista ehkä kaikista tapaamisista riittävästi etukäteen myös ulkoasiainvaliokunnan ja sitten tietenkin myös jälkikäteen siitä missä hengessä ja millä tavalla noita asioita on siellä käsitelty

mutta katson tätä nimenomaan kansanvallan demokratian kannalta ja siltä kannalta että meillä edes tässä mitassa säilyisi se yhteys kansanedustajien ja kansan välillä

nämä nykyiset toteutusmäärät ovat aika kaukana siitä tavoitteesta mikä on olemassa ja sen takia kun tuntuu että loppuaika tulee kuormittumaan ministeri lehtomäki asetti tarastin pohtimaan miten voitaisiin vielä selkeyttää tätä ohjeistusta

jos kysyttäisiin kansalaisilta ketkä ovat teidän vaalipiirinne kansanedustajia niin ei olisi harmainta aavistustakaan yli puolella porukasta keitä ne ovat saatikka sitten että heihin tulisi otettua yhteyttä

on sitten tietenkin joitakin asioita niin kuin esimerkiksi tämä ykn kestävän kehityksen paneelin rinnakkaispuheenjohtajuus joka nykyisellä tasavallan presidentillä on ollut ja siitä on saatu tietoa eri virkamiesten kautta ulkoministeriöstä mielestäni kohtuullisen hyvin ja myös suoraan itse presidentiltä

toivon että kun tuota jätevesineuvonnan rahoitusta mietitään ministeriössä niin pohditaan myös mallia jossa olisi ihan tällaisia kuntien yhteisiä seudullisia neuvojia se on malli johon etelä savon suunnassa esimerkiksi on jo osittain päätetty lähteä ja myös rahoitusta siihen voitaisiin sitten tukea

arvoisa herra puhemies

mutta sitten tuossa johannes koskinen viittasi esimerkiksi siihen että ulkoministerin kautta valiokunnan pitäisi saada tieto näistäkin presidentin tapaamisista

ilman muuta yhdyn näihin puheenvuoroihin joissa todetaan että kriisinhallintaveteraanien tilanteen pitää olla paremmin huomioitu ja seurata suomessa heidän tilannettaan ja hoitaa ne ongelmat mitä niissä kysymyksissä vielä on

ja tietenkin kaikkien näitten laitteitten toimivuutta täytyy tarkkailla neuvontaa lisätä ja miettiä mitkä ovat ne oikeat ratkaisut kussakin paikassa

kyllähän me usein ulkoministeriltä saamme tietoa silloin kun hän on ollut mukana presidentin vierailulla mutta aika usein me kuitenkin saamme tietoa niistä ulkoministerin omista tapaamisista emme niinkään siitä minkä tyyppisiä ne tapaamiset ovat olleet presidentillä oman kollegansa kanssa

tämä omasuojakeskustelu tosiaan varsinkin tämän irakin koulutusoperaation yhteydessä tuli voimakkaasti esiin ja puolustusvaliokunta on siitä varmasti antamassa ulkoasiainvaliokunnalle oman lausuntonsa joka siellä otetaan huomioon

me ulkoasiainvaliokunnassa halusimme korostaa sitä mihinkä puolustusvaliokuntakin viittasi lausunnossaan että puolustushallinnon on jatkettava neuvottelujärjestelmänsä kehittämistä henkilöstöjärjestöjen kanssa jotta nämä erilaiset palvelussuhteisiin liittyvät kysymykset saadaan ratkaistua sillä tavalla että ne eivät vaikeuta mahdollisimman nopeata kentälle lähtöä silloin kun tarvitaan osallistumispäätös

eli yhdyn tosiaan siihen että työtapojen osalta kehittämistä on ja toivon että tosiaan nyt tässä siirtymävaiheessa joka kuitenkin tässä tavallaan tulee uuden presidentin ottaessa tehtävänsä vastaan voitaisiin puuttua näihin toimintatapoihin

toinen asia sitten myös jossa ulkoasiainvaliokunta viittasi puolustusvaliokunnan lausuntoon oli se kun täällä vähän problematisoitiin tätä siviilisotilas tehtäväongelmaa

me totesimme että sotilaan lähettäminen sotilastehtävään siviilikriisinhallintaoperaatioon on perusteltua erityisesti silloin kun operaation ohjaus ja suunnitteluasiakirjoissa tehtävä on nimenomaisesti määritelty sotilastehtäväksi jota voi hoitaa vain sotilasvirassa tai tehtävässä palveleva sotilas

eli tämä ehkä vastauksena siihen

sen johdosta me päädyimme jopa tekemään lausuman tänne joka löytyy papereista

tämän mallin perustamisesta ja toimintatavasta on myös ulkoasiainvaliokunnalle annettava selvitys tämän mallin perustamisesta ja toimitettavasta tämän vuoden loppuun mennessä

kun uusia toimintakäytäntöjä aloitetaan niin täytyy myös olla selvillä tästä

keskustelu uusista

eduskunta hyväksyi ensin kahdeksikossa

tänään b

jo tämän jälkeen viidesosa osteta

sitten on kuudes suosio että tämä yhteistoiminta toimii

suomen afganistan politiikka perustuu kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan

tämä ei olisi ollut mahdollista ilman kansainvälisen yhteisön laajaa operaatiota joka on mahdollistanut turvallisuustilanteen parantumisen ja sen myötä hallinnon perusrakenteiden kehittymisen

suomalaisjoukot ovat tehneet vaikeissa olosuhteissa ammattitaitoista työtä kansainvälisen rauhan ja vakauden eteen mikä on tukenut myös kansallisen puolustuksemme kehittämisen tarpeita

keskustan eduskuntaryhmä edellyttää että vaarallista kriisinhallintatyötä tehneet sotilaamme saavat kotimaahan palatessaan kaiken tarvittavan tuen muun muassa sosiaali ja terveyspalveluiden sekä mahdollisten korvausten muodossa

heikosti kehittyneet alueet ovat kasvualusta terrorismille ja kapinallisjoukoille

siksi alue ja paikallistasolle on kyettävä luomaan toimiva hallinto koulutus ja terveyspalvelut sekä kestävää elinkeinotoimintaa ja työpaikkoja joka maakunnassa

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että suomen asteittainen vetäytyminen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muiden suomen toimialueella olevien maiden kanssa

tarkoituksena on että ministeri holmlund puolutus puheeseen tuossa on edustaja paajasen kuivuria ilkeästi käytäisi debattia muidenkaan jos arvoisa herra puhemies

painopisteen siirtyessä vähitellen pois sotilaallisesta kriisinhallinnasta on aika arvioida kokonaisvaltaisesti suomen panostuksia kehitysyhteistyöhön siviilikriisinhallintaan ja maan taloudelliseen kehitykseen

edustaja virtaselle on todettava että jos lapissa on pitkät etäisyydet niin miksi tuoda samaa huonoa asiaa pitkiä etäisyyksiä myös muualle päin eli miksi heikentää muuallakin tilannetta samantyylisesti

valtaosa tästä korotuksesta käytetäänkin niitten työttömien poliisien työllistämiseen jotta mahdollisimman moni määräaikaisessa virkasuhteessa ilman taustavirkaa oleva poliisi voitaisiin vakinaistaa

arvoisa herra puhemies

kyllä täytyy todeta että tässä asiassa minun mielestäni ainakin itäsuomalaisesta näkökulmasta katsoen tulee erittäin hyvin esille se hallituksen keskittämispolitiikka jota koko hallitusohjelmassa ja budjetin valmistelussa näkyy

määrärahan lisäyksestä huolimatta kaikkia työttömiä poliiseja ei saada työllistettyä vielä ensi vuonna mutta poliisien eläköitymisen vuoksi tämä tilannekin lähivuosina paranee tilaa alkaa tulla

on hyvä että poliisi saa rahaa myös sähköisten palveluitten kehittämiseen ja pelastajakoulutusta lisätään ja hätäkeskustoimintaa tehostetaan mietinnön mukaan

suomen asiantuntemusta on hyödynnettävä myös afganistanin oman elinkeinotoiminnan edellytysten vahvistamisessa ja ennen kaikkea luonnonvarojen kestävässä käytössä

keskustan eduskuntaryhmä painottaa kestävien työpaikkojen luomisen merkitystä afganistanin maatalouteen jotta huumetuotannonvastaisessa taistelussa päästään eteenpäin

kaivosteollisuudesta odotetaan merkittävää perustaa ja tulonlähdettä afganistanin taloudelle

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että suomi jatkaa vahvaa osallistumista eu johtoiseen eupol operaatioon maan poliisi ja syyttäjälaitoksen kehittämiseksi ja sen myötä oikeusvaltiokehityksen vahvistamiseksi

pääministeri viittasi tuossa siihen että ihmisten mieltymykset vaikuttavat siihen missä he haluavat asua

asumisen mahdollisuudet myös haja asutusalueilla liikenneyhteydet palvelut kaikki ne vaikuttavat myös siihen saavatko maaseutukuntien tai seutukuntakaupunkien yritykset työvoimaa

keskustan eduskuntaryhmä tukee hallituksen linjauksia sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön vähentämisestä mutta edellyttää että selonteon puolustusvaliokuntakäsittelyssä tarkastellaan kuinka kotiutuminen toteutetaan joukkojemme turvallisuus ja toimintamahdollisuudet taaten

joukkojen käytettävyyttä ja joustavuutta on edelleen kehitettävä jotta koottuja joukkoja ja niihin käytettyjä resursseja pystytään hyödyntämään nykyistä paremmin erilaisissa kriiseissä

nyt hallitus on kaavailemassa kuitenkin pienten lukioiden valtionosuuksien poistoa ja sitä kautta todennäköisesti aiheuttaa myös sen että tämä palvelutarjonta tulisi vähenemään

ulkoasianvaliokuntakäsittelyssä edellytämme hallitukselta kokonaisvaltaista ja suomen vahvuuksiin nojautuvaa siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön kokonaissuunnitelmaa josta käy selvästi ilmi mihin afganistaniin panostetut lisääntyvät kehitysyhteistyövarat kohdistetaan

katsomme myös että keski afrikan vakauttaminen edellyttää riittävästi resursoidun ja valtuuksiltaan toimintakykyisen ykn rauhanturvaoperaation perustamista alueelle aikailematta

on tosiaan hyvä että tuo perhehoitolaki parantaa omaishoitajien mahdollisuutta saada myös kotiin hoitaja vapaapäivien ajaksi

arvoisa herra puhemies

mutta itse asiassa kysyisin ministeriltä sellaista asiaa kun on huomattu että pohjoismaisessa vertailussa meillä on hoitajia per asiakas vähemmän mutta taas meidän hoitajiemme koulutustaso on korkeampi kuin monissa muissa pohjoismaissa

kun tämä kompensointiasia helsingin yliopiston apteekin osalta tehtiin olisin kysynyt jaoston jäseniltä millä tavalla muitten yliopistojen esimerkiksi kuopion yliopiston apteekin osalta tehtiin käytiinkö keskustelua minkälaista tarvetta muitten apteekkien osalta tähän on tai onko sitä siellä noudatettu aikaisemmin

keskustan eduskuntaryhmä edellyttää kuitenkin että jatkossa suomen kriisinhallinnan tavoitteita ja operaatioiden loogista yhteyttä toisiinsa arvioidaan systemaattisemmin ennen osallistumispäätöstä

ulkopolitiikan uskottavuuden näkökulmasta on muistettava että edustuston sulkemisella on aina kielteinen vaikutus poliittiseen luottamukseen ja taloudelliseen yhteistyöhön kohdemaan kanssa

kokonaisvaikuttavuuden näkökulmasta on syytä arvioida puoltaako suomen kriisinhallinnan tavoitteita parhaiten toimintamalli jossa kriisinhallintajoukkojamme sijoitetaan useisiin operaatioihin pienillä henkilömäärillä vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa keskittää osallistumista harvempiin operaatioihin

onko meillä tämä työnjako hoitotyötä tekevien välillä teidän mielestänne tällä hetkellä täysin kohdallaan vai voitaisiinko sitä kautta myös saada parannusta asiaan

valaiseeko ministeri vielä sitä kun budjettikirjassa viitataan että viisi kuusi edustustoa suljetaan vielä tai se on valmisteilla ja ainakin kolme suljetaan ensi vuonna

valtiovarainvaliokunta pitää edustustojen lakkautuksista syntyvää säästöä melko pienenä ja korostaa sen tärkeyttä että hallitus arvioi edustustojen lakkautuksista aiheutuvat vahingot

oikeastaan eniten halusin kiinnittää huomiota arvonlisäverokompensaation loppukohtaan

tämän vuoden budjetin käsittelyn yhteydessä tässä salissa me kaikki hyväksyimme yksimielisesti valtiovarainvaliokunnan kannanoton jolla edellytettiin opettajankoulutuksen kokonaistilanteen selvittämistä kokonaistaloudellisen merkityksen selvittämistä

lisäksi haluamme korostaa niin kriisinhallinnan tavoitteiden valmistelun osalta kuin käytännön toimeenpanossa ulko ja puolustusministeriön yhteistyötä parhaan vaikuttavuuden aikaansaamiseksi